mutta ei meidän hintakilpailukykyongelma tule siitä että nämä tuotteet olisivat olleet liian kallita vaan me olemme menettäneet jotain sellaista mikä maailmalla myi

voimme toteuttaa ensi vuoden budjetissa kansainvälisen suhdannekäänteen vaikutuksia tasaavat kannustavat veronalennukset sekä julkiset investoinnit ilman että julkisen talouden tasapaino vaarantuu

miten kävi

näin ollen talouslaskumme on ollut siis euroopan kärkeä joten valtiovarainministerin ennustukset ovat osoittautuneet suorastaan naurettaviksi

arvoisa puhemies

köyhyyden mittauksesta on tullut varsinainen tieteenlaji mutta meille poliitikoille tehtävä on suhteellisen helppo ainakin näin budjetinalusviikolla

ensinnäkin hallituksen veronalennuksiin pohjautuvat elvytyskeinot eivät tule jatkossakaan puremaan sillä niistä sovittiin jo hallitusohjelmassa eikä niitä ole räätälöity taantumaan

minusta se kertoo ministerin tahdosta näyttää meille että me voimme myös ihmissilmällä nähdä selkeitä toimia köyhyyden vähentämiseksi myöskin suomen valtion linjassa

näin julkisen talouden kestävyyskin todellakin on vaakalaudalla vaikka niin ei pitänyt ollenkaan käydä tämän taantuman aikana kuten katainen vielä viime vuonna totesi

oecdn tuoreen selvityksen mukaan suomi panostaa kolmanneksi vähiten oecd maista työllisyystoimiin

lisäksi meillä on jo tiedossa että suunnittelette järjestöjen viestintä ja kehityskasvatustukeen muutoksia ja niiden merkittävää heikennystä

nimittäin vakava uhka on että te kuitenkin petätte maailman köyhät ja nälkäiset

arvoisa puhemies

hallituksen talous ja työllisyyspolitiikkaan on kyllä tultava selkeä suunnanmuutos

ilmastonmuutos ja kestävä kehitys suuntaavat myös rakennetun ympäristön kysymyksiä

ikävintä kuitenkin kaikessa on se että velkarahalla annetut verojen kevennykset syövät nyt hallituksen pelivaran ja siten halun satsata työllisyyden hoitoon

yhdyskuntarakenteen eheyttämistä edistetään maakunta ja yleiskaavoituksella riittävällä asuntotonttien asemakaavoituksella kaupunkiseutujen aktiivisella maapolitiikalla ja kaiken kaikkiaan kaupunkiseuduilla painotetaan jatkossa sekä maankäytön asumisen palveluiden että liikenteen yhteensovittamista

arvoisa puhemies

energiatehokas rakentaminen jatkuu uudisrakentamisessa tullaan siirtymään ensi vuoden puolestavälistä kokonaisenergiatarkasteluun rakennusten energiatehokkuuden arvioinnissa ja otetaan huomioon myös rakennuksen lämmitystapa laaditaan korjausrakentamisen energiatehokkuusmääräykset joiden toteuttaminen on taloudellisesti kustannustehokasta

miksi tämä ei ole teille ykkösasia

tarkoituksellako siis kunnat joutuvat maksumiehiksi

arvoisa puhemies

määrärahojen osalta on hyvä sanoa että valitettavasti kaikilta osin emme pysty ihan niin hyviin tuloksiin kuin aikaisemmin

minun mielestäni meillä on paljon ilonaiheita jotka eivät ole aina tekemisissä puhtaasti vain rahan kanssa ja yritin niitä tässä esitellä

mutta sitten me tulemme siihen puoleen että pitää myös myöntää että me joudumme tekemään erittäin kipeitä päätöksiä tällä hallituskaudella jotta nokka pysyy pystyssä ja se liittyy siihen mitä edustaja rossi puhui

näin ollen on hyvä todeta että valiokunnan pelossa siitä että lämmitystapamuutoksia vaikeutetaan kuten lämpöpumppujen ja muiden käyttöön ottamista sekä uusiutuvan energian käytölle luodaan ikään kuin sellaisia kynnyksiä kyllä omalta osaltaan on perää mutta tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa on jouduttu tälläkin puolella tekemään toimia

nyt me olemme tilanteessa jossa me olemme ja näin vaikeassa lähtötilanteessa minusta on kuitenkin reilua että me tunnustamme nämä tosiasiat

huomasitte jo että tuloksia tuli alle pari kuukautta sitten kun piaac tutkimustulokset kertoivat siitä että me olemme tällä hetkellä oecd maiden ihan ykkönen ja minusta pitää tunnustaa tuo että me pääsimme kakkoseksi jokaisella alueella joita mitattiin ja maiden välillä kun laskee näiden muiden maiden lankeamiset joillakin alueilla olemme maailman osaavin kansa nyt

se ei varmasti tuulesta temmattu tuo ajatus ollut mutta minusta se antaa meille myöskin sen ison kulman että koulutuspolitiikkaa pitää tehdä

tuulivoimarakentamisen kaavoitukseen meillä on olemassa määräraha tukea sekä kunnissa että liitoissa tehtävää työtä

tutkimus ja kehittämismäärärahoja rakentamisen energiatehokkuusselvityksiin on olemassa tuo miljoona euroa jonka valtiovarainvaliokunta on lisännyt ja olen siitä todella kiitollinen koska tässä on hyvä sanoa että myös valiokunnan toivomalla tavalla rakennusten energiatehokkuusselvitysten tekemiseen tarvitaan kauaskatseista linjaa ja meillä ei ole varaa rakennusvirheisiin ja sitä kautta nyt on mahdollisuus niitä välttää tuon summan verran

minusta se asenne on juuri se että meidän pitää nähdä mitä hyvää meillä on tässä systeemissä ja samassa meidän pitää olla hyvin huolestuneita juuri siitä kehityksestä mistä edustaja rauhala puhui ja mistä myöskin edustaja lipponen puhui eli siitä mikä on suomalaisen koulutusjärjestelmän tulevaisuus

tosiaan meillä on demareiden vihreiden ja vasemmistoliiton kanssa yhteinen vastalause jossa on kolme lausumaa ja teimme nyt vähän työnjakoa ja esittelen niistä tätä kolmatta

tämä on tärkeä hanke ja minä toivon että eduskunta sitoutuisi siihen koska se on yli yli hallituskauden menevä hanke ja minä toivoisin että ensi hallitusohjelmassa myöskin tärkeitä asioita voidaan viedä käytäntöön

osaamistaso on laskenut meidän pitää myöntää kaikissa ryhmissä koulutuksellinen tasa arvo on rapautunut sekä nuorten välillä että myöskin koulujen välillä ja se on myöskin periytyvää niin kuin täällä edustaja lindtman totesi

näiden hallitusohjelmakirjausten todellinen toteutus näkyy myös tässä budjetissa

ensinnäkin ennen budjettiesitystä valtioneuvosto teki kohtuuhintaisen vuokra asuntotuotannon edellytysten parantamiseksi todellisen mestariteon

ja tämäntyyppinen edesvastuuttomuus näkyy nyt kentällä siinä että meillä ei ole työllistämistoimiin riittävästi rahoitusta ja siltä osin monet ihmiset joutuvat olemaan pitkäaikaistyöttömyyden kierteessä koska näiden tukitoimien piiriin ei pääse ja siitä hyvä esimerkki on oma maakuntani satakunta

nämä ovat isoja juttuja meille ja nyt tämä ikkuna on auki ja meille ei nyt riitä selitykseksi että me emme tätä tee koska kymmenen vuotta menee sitten kun seuraavaksi asiaan palataan koska opetussuunnitelmat ovat tällä hetkellä auki

korkotukilainoituksen omavastuukorko puolitettiin millä tähdätään omalta osaltaan tämän paketin toteuttamiseen käytännössä

arvoisa puhemies

edustajat peltonen ja toivakka ja myöskin lindtman puhuivat ryhmärahoista ja minä sanon teille oikein sydämestäni että miettikää tuota juttua missä ryhmässä me annamme lasten ja nuorten opiskella kuinka suurista ryhmäkooista meillä on kysymys

se ei sovi kerta kaikkiaan tähän aikaan että jätetään tätä aktiivista työllisyyspolitiikkaa tekemättä ja tämä passiivinen työllisyyspolitiikka johtaa tilanteeseen jossa me käytännössä teemme ideologisen valinnan siitä että emme puutu asioihin

tämä on poliittisesti sensitiivinen asia viedäänkö nämä lakiin vai ei mutta on tärkeätä tunnustaa että jotain järkeä siinä on ollut että eduskuntaryhmät ovat löytäneet tässä asiassa toisensa

arvoisa puhemies

minä voin teille sanoa ettei ole ollenkaan sama että nämä ryhmärahat tässä ovat ja minä olen todella iloinen siitä että me olemme voineet laittaa hakuun nämä miljoonat ja ne ovat tällä hetkellä juuri tekeillä

lisäksi on hyvä todeta että valtiovarainvaliokunta on omassa mietinnössään kuten myös ympäristövaliokunta todennut että on tärkeää katsoa että tämä korkotukivaltuus olisi mahdollisesti heti käytössä eikä niin että se jyvitettäisiin osaksi keväälle ja osa sitten tarpeen mukaan

nämä ovat tärkeitä sekä koulujen välisten eroavaisuuksien vähentäminen jotta meillä pysyy hyvä koulu joka puolella suomea olemassa että myöskin ryhmärahat ja minä olen ylpeä että täällä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa me olemme pystyneet tällä hallituskaudella kaksinkertaistamaan sen summan joka meillä on käytössä eli jotain hyvääkin on pystytty tekemään

lähtökohta on se silloin kun strateginen tutkimusneuvosto perustettiin ja kun sen yhteydessä tämä arviointimäärärahamenettely otettiin käytäntöön että tämä arviointimäärärahojen menettely takaa sen että ne eduskunnan aikaisemmin päättämät valtuudet tulevat aidosti käyttöön

omalta osaltani minusta tämä hyvitysvaltuus täysimääräisesti käyttöön heti vuoden alusta alkaen on erittäin kannatettava ja tulen omalta osaltani viemään tätä valiokunnan ja myöskin ympäristövaliokunnan viestiä ehdottomasti eteenpäin

tätä kautta tärkeätä on se että jos tutkimukselle ja tieteelle on kohdistettu tässä talossa valtuuksia niin kyllä meidän pitää pitää huolta siitä että nämä arviointimäärärahat riittävät

meillä on selvitetty tätä sekä asiantuntijavoimin että toisen selvityksen avulla ja näistä valiokunnan vastauksista tullaan sitten kyllä julkisestikin käymään debattia

me kaikki elimme viime kaudella tämän toisen asteen uudistuksen ja sehän päättyi täällä salissa siihen että todettiin että ei voi vähentää vain rahoja vaan tehtäviäkin pitäisi silloin vähentää

suomalainen lukio tarvitsee myöskin uudistuksen mutta niin kuin tiedätte niin lukion uudistaminen ei ole helppoa koska meillä oli niin monta mallia jo tänäänkin asiantuntijapuolella esittelyssä että tämä vaatii isompaa jumppaa siitä mitä me haluamme

tämä viimeinen on uusi joka johtuu näistä meidän määrärahojemme tiukkuuksista

kiitän myöskin oppositiota siitä että teillä on myöskin oikea näkemys siinä että tässä on isosta asiasta kysymys niin kuin valiokunnan puheenjohtajakin tässä totesi

arvoisa puhemies

aivan nopeasti totean vielä että toimiva ohjausjärjestelmä on tarpeen ja sitä kautta me myös täällä tulemme tehostamaan monella tavalla seuraavana vuonna omia toimiamme

ajattelin että toisin tähän myös sen näkökulman että voisiko ajatella kun edustatte tällaista kokeilujen hallitusta että voisi ottaa käytäntöön sellaisen mahdollisuuden että kotouttamisessa tehtäisiin vähän laajempi kuntakokeilu

siinä on huono esimerkki siitä ettei nouse työllisyysaste kun ihmiset eivät pääse pitkäaikaistyöttömyydestä kielitaidolla töihin mutta samaan aikaan tilanne on myöskin ikävä kunnalle koska sakkomaksut juoksevat koko ajan

tähän kotouttamiseen toivoisin kokeilua

minusta kuitenkin perusasiat jotka ympäristöministeriössä rakennetun ympäristön osalle on annettu tehtäväksi toteutuvat hyvin ja voin sanoa että meillä on oikea tahtotila ja oikea suunta asioissa eteenpäin

lopuksi haluan kiittää teitä kaikkia eduskunnassa siitä että pidätte näitä oman tontin kysymyksiä tärkeinä ja myöskin haluan kiittää sekä valtiovarainvaliokuntaa että ympäristövaliokuntaa yhteistyöstä ja hyvästä syksystä ja erityisesti kaikesta siitä mistä näkyy että olemme puhaltamassa samaan hiileen ja samaan suuntaan

tämän päivän keskustelu osoittaa hyvin että hallitusväki ei tunnu olevan kovin yhtenäinen käsitteillä olevasta selonteosta

selonteon eräät suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan aikaisemmasta peruslinjasta sekä parlamentaarisen seurantaryhmän työstä poikkeavat linjaukset ovat aiheuttaneet tänään kovin paljon sekaannusta ja epävarmuuttakin

mitä enemmän tätä keskustelua on kuunnellut sitä hämmentyneemmiksi selonteon kirjaukset puolustusmäärärahojen tasosta ja nato kannasta ovat meidät oppositiossa tehneet

hallituspuolueiden kansanedustajista ja ministereistä riippuen tulkinnat ovat laajasti vaihdelleet ja näyttääkin siltä että hallituspuolueiden sitoutuminen esitettyihin kirjauksiin ei olekaan kovin laajaa

ilkka kanervaa lukuun ottamatta rakentaneet uskottavan puolustuksen ei vain kansallisen ja eu turvalausekkeen varaan vaan juuri naton varaan

tuntuukin siltä että kokoomuksen keskeinen missio tässä selonteossa on ollut hivuttaa suomea kohti natoa huolimatta siitä että tällaiseen ulko ja turvallisuuspolitiikan muutokseen pitäisi hakea laajaa konsensusta

ainakaan sitä konsensusta ei hallituksen keskeltä ole voinut löytyä kun tämänpäiväiset puheenvuorot joita vihreiden ja keskustan kansanedustajat ovat käyttäneet ovat ehdottomasti olleet sillä kannalla että molemmissa näissä keskeisissä kysymyksissä sekä määrärahan tasoa että nato kantaa koskien ollaan erittäin paljon maltillisempia

näyttääkin siltä että täällä on nyt tällainen häkämiehen aiheuttama missio meneillään ja olemme kytkeneet turvallisuuspoliittiset uhat ja sotilaalliset uhat toisiinsa tavalla joka sekoittaa ja hämmentää enemmän kuin rakentaa

arvoisa puhemies

minusta se on aiheellinen kysymys ja sitä täällä peräänkuuluttivat monet edustajat ja myös edeltävässä vuoroparissa jo edustaja kerola

minä olen itse peräänkuuluttanut näitä muita vaihtoehtoja mutta koska tämä politiikka on aina mahdollisuuksien taidetta niin kaikkia vaihtoehtoja ei ole ollut sitten loppuviimeksi mahdollista toteuttaa

kysymys on siitä että koulutuksesta ei olisi säästettävissä tällaisella juustohöyläyksellä vaan meidän pitäisi pystyä tekemään isoja rakenteellisia uudistuksia ja niitä rakenteellisia uudistuksia pitäisi pystyä tekemään siinä että me lisäämme koulutuksen kentässä yhteistyötä

on myöskin esitettävä yhteistyötä enemmän toisella asteella ja minusta siinä ei ole mitään pelättävää että alueella jolla muutoin olisi pelättävissä että menetettäisiin sitä koulutuksellista saatavuutta on pystyttävä myöskin yhteistyöhön

mutta on myös pohdittava aidosti ja vakaasti kannattaako oppivelvollisuutta pidentää sillä siitä saatavat taloudelliset hyödyt työllisyysasteen nostona ovat merkittäviä

minusta se keskeinen kysymys tässä koko porukalla on se vähennetäänkö kuntatehtäviä ja jos kuntatehtäviä on tarkoitus vähentää niin silloin olemme auttamatta sen hankalan yhtälön edessä josta edustaja katainen jo puhui että kuntatehtäviä pitäisi vähentää

mutta nyt kun niitä vähennetään tietysti ongelmaksi tulee sitten se että kun vähennämme kuntatehtäviä opetusalan sektorilta niin silloin me joudumme tietenkin tietämään että se tarkoittaa sitä että asioita ei enää tehdä samalla tavalla kuin ennen

no toisaalta kaikki ei tapahdu yhdessä hetkessä ja täytyy tyytyä siihenkin että on asioita joita täytyy nyt vain hoitaa ja yksi on tämän talouden tasapainottaminen joka on ollut erittäin kipeä kysymys

tätä kautta itselleni on ollut aika kova työ se että me löydämme ylipäänsä sellaisia tehtäviä joita voidaan vähentää opetuksen alalta